tuossa päätöksessä annettiin lisää mahdollisuuksia padota tätä eurooppalaista velkakriisiä mutta jokainen päätös tehdään erikseen ja päätös esimerkiksi siitä ovatko suomalaiset mukana tukemassa ranskalaisia pankkeja tehdään erikseen

on tulossa hallituksen esitys esitutkintalakipaketin korjaamiseksi koska on käynyt ilmi että eräät lakivaliokunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta tekemät muutokset esitutkintalakiin ovat johtaneet käytännössä mahdottomiin tilanteisiin

varsinkin vihreät täällä joka päivä arvostelevat jotain hallituksen säästöä ensin koulutussäästöjä nyt on välikysymys eläkeläisistä tänään kehitysyhteistyösäästöistä ja aina kertovat että heillä on kyllä vaihtoehtoja

sijoittajan vastuu toteutetaan kattamalla pankin tappiot ensisijaisesti omalla pääomalla sekä etuoikeudeltaan huonommilla veloilla ja muuntamalla sen jälkeen riittävä määrä velkojien saamisia uudeksi omaksi pääomaksi

ei tällä rekisterin avaamisella rikosten selvittämiseen millään tavoin puututtaisi siihen mitä suomen oikeusjärjestelmässä vaaditaan jotta jonkin henkilön syyllistyminen johonkin rikokseen voitaisiin näyttää toteen

nyt kolme vuotta myöhemmin mitään esitystä tämän ongelman korjaamiseksi ei ole tehty sillä seurauksella että tänä päivänä lehtitietojen mukaan helsingin kaupunki maksaa virolaisille enemmän toimeentulotukea kuin tallinnan kaupunki

ja nyt on juuri se oikea aika kun sarkozy ja merkel näistä asioista eilen keskustelivat ja tuovat ehdotuksensa eurooppalaisiin pöytiin evästää suomen hallitusta toimimaan siten että ajatukset suomalaisten veronmaksajien rahojen käyttämisestä ranskalaisten pankkien tukemiseen torjutaan ehdottomasti ja näin olen myös tehnyt

ensinnäkin

oikeusasiamiehen kansliassa olisi mielestäni aihe pitää kriisikokous ja siinä kriisikokouksessa tulisi todeta että nykyinen täysin yksipuolinen ja minun mielestäni liian tiukka tulkintalinja näissä vankilan olosuhteissa ja vankien olosuhteissa johtaa mahdottomiin tulkintoihin

tämä on ensiarvoisen tärkeää

vasta argumenttina esitettiin myös että tässä yhteydessä kun rekisteri säädetään nimenomaan passiasioita varten ei ole perusteltua avata rekisteri muihin tarkoituksiin kuten rikosten selvittämiseen

en ymmärrä miten kilometrikorvauksilla korvataan kaikki nämä sadat miljoonat eurot

edustaja kiljunen on vakuuttunut siitä että tällainen teurastaminen viiltämällä kurkku poikki jossa kuulemma sekunnin murto osassa eläin taintuu on eläinrääkkäystä

tämä on argumentti jonka olen aika lailla valmis ostamaan ja toivonkin että kun laki nyt säädetään tässä muodossa niin jatkossa selvitettäisiin sitä eikö olisi perusteita lakia uudistaa ja muuttaa siten että ainakin törkeimpien rikosten selvittämiseen tätä rekisteriä voitaisiin käyttää

minun mielestäni kun oikeusministeriö nyt valmistelee syksyksi uutta vankeuslain tarkistamista niin siinä yhteydessä tuohon lakiin tarvittaisiin ehdottomasti sellainen yleissäädös jossa todettaisiin että vankilassa saadaan luonnollisesti ryhtyä sellaisiin tämän vankeusrangaistuksen asianmukaisen hoitamisen edellyttämiin vankilan turvallisuutta ja järjestystä ylläpitäviin tekoihin jotka ovat välttämättömiä jotta voidaan asianmukaisella tavalla vankeusrangaistuksista huolehtia

eikö olisi aika muuttaa lakia niin että sosiaaliviranomaisilla olisi niin harkitessaan oikeus sellaisessa tilanteessa kun katsovat sen välttämättömäksi tai perustelluksi ilmoittaa tällaisesta tapauksesta maahanmuuttoviranomaisille jotta maahanmuuttoviranomaiset voivat tehdä tilanteesta aiheutuvat oikeat johtopäätökset

päinvastoin aikoinaan silloin parikymmentä vuotta sitten yritin perehtyä asiaan ja huomasin että asiantuntijat erilaiset eläinlääkärit ja muut asiaa tutkineet olivat kovasti erimielisiä siitä aiheuttaako se eläimelle enemmän kärsimystä kuin tämä pultin ampuminen kalloon

arvoisa herra puhemies

hyvä että ainoastaan usa kammoa edelleenkin poteva äärivasemmisto vaatii suomea vetäytymään käytännössä afganistanin kriisinhallintaoperaatiosta

hyvät kollegat kun joskus tulevaisuudessa tapahtuu valitettavasti törkeitä rikoksia ja kun löytyy näiden rikosten uhrien vierestä surmattujen ja raiskattujen ryöstettyjen ihmisten vierestä sormenjälkiä ja kun käy ilmi että näiden sormenjälkien haltijoita ei voida olemassa olevasta sormenjälkirekisteristä katsoa niin silloin suureen ääneen yhdessä ihmetellään kuka on voinut säätää näin tyhmän lain joka tällä tavoin estää rikosten

arvoisa rouva puhemies

minulla ei ole mitään illuusiota afganistanin nykyjohdon demokraattisuudesta mutta jos sieltä kansainvälinen yhteisö lähtisi maa jäisi niitten armoille jotka eivät lainkaan hyväksy demokratiaa tai ihmisoikeuksia mieluummin surmaavat ihmisiä jotka osallistuvat vaaleihin tai ainakin katkaisevat näiltä sormet

sen vuoksi nykyinen suomen lainsäädäntö jossa edellytetään että molemmat toimet tehdään samanaikaisesti on varmasti sen eläimen kärsimyksen minimoimisen kannalta ihan hyvä

hyvä että tämä apulaisoikeuskanslerin taannoinen suvivirsiratkaisu on tullut vielä tässäkin yhteydessä keskusteluun

tätä tosiasiaa ei kukaan voi paeta

siinähän kävi niin että apulaisoikeuskansleri oli suunnilleen sitä mieltä että ei ainakaan toista säkeistöä saa laulaa kun siinä mainitaan jumala jo toiseen kertaan että korkeintaan ehkä ensimmäinen säkeistö kun siinä mainitaan jumala vain kerran

edustaja kiljuselle vain totean tästä periaatteellisesta puolesta että kyse oli siitä onko sallittua säätää lainsäädäntö joka de facto kohdistuu joihinkin esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin ja totta kai se on sallittua jos peruste on jokin muu kuin syrjintä

sanamuoto ei nyt ole tämä mutta idea siitä että olisi jonkunnäköinen yleissäädös siitä että saadaan tehdä sellaisia järkeviä toimenpiteitä joita tämän rangaistuksen asianmukainen suorittaminen suljetussa laitoksessa nyt kuitenkin edellyttää

maa jäisi niiden valtaan jotka ovat sitä mieltä että naiset ja tytöt kuuluvat kotiin vailla mitään oikeuksia ja ovat jopa valmiita heittämään happoa tyttöoppilaiden kasvoille jos nämä kouluihin menevät

arvoisa herra puhemies

onneksi eduskunnan perustuslakivaliokunta kuten täällä on todettu lähinnä edustajien sasi ja outi mäkelä ansiosta otti tämän asian omalle agendalleen ja totesi hyvin selvästi että suvivirttä voi kouluissa aivan hyvin kevätjuhlissa laulaa ja niillä joiden uskonnollista vakaumusta se loukkaa on tietysti kuten tähänkin saakka oikeus olla osallistumatta näihin tilaisuuksiin

sosiaali ja terveysministeriön työnjaossa tämä asia kuuluu peruspalveluministerille joka nykyisin on ministeri huovinen

edustaja

olen asiasta puhunut muistaakseni sekä ministeri guzenina richardsonin että ainakin ministeri huovisen kanssa ja olen erikseen järjestänyt tapaamisen eduskunnassa jonne pyysin helsingin kaupungin sosiaalivirastosta asianomaista virkamiestä jolle kuuluvat toimeentulotukiasiat helsingissä ja sitten pyysin että siihen tulisi ministeri

siviilikriisinhallintaa on lisättävä mutta on erinomainen asia että kun puolustusministeri häkämies on tämän todennut hän on myös todennut realistisesti sen että se vaatii sotilasoperaatiota tuekseen

pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit

edustaja pekkarinen en lainkaan kaikkia teidän esittämiänne veroleikkauksia ja kiristyksiä esitellyt täällä aikaisemmin

kolmanneksi ja tämä on tärkeä johtopäätös

eduskunnassa ja varsinkin sen perustuslakivaliokunnassa tulee olla kovakorvaisia siis ei kovakouraisia vaan kovakorvaisia näille niin sanotuille ihmisoikeusasiantuntijoille ja heidän muodostamalleen papistolle joka tulee saarnaamaan sinne oikeata oppia ja korostamaan kaikkia käytännön elävälle elämälle vieraita teoreettisia lähtökohtia

esimerkiksi te esititte myös tuloverotusta kiristettäväksi tässä yhteydessä mutta niin vasemmistolainen tämä hallitus ei ole että se olisi siihen ryhtynyt

tähän liittyy sellainen jälkiepisodi että apulaisoikeuskansleri kiinnitti muistaakseni edellisessä kanslerin kertomuksessa käyttämässään johdantopuheenvuorossa huomiota siihen että perustuslakivaliokunta meni puuttumaan hänen kantaansa ja hän piti sitä jotenkin virheellisenä menettelynä koska hänen mielestään jos oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri syyllistyy johonkin virkavirheeseen niin siihen on sitten säännelty oma menettelynsä valtakunnanoikeuksineen

mutta ei kyse ole pelkästään edustaja pekkarisen henkilökohtaisista esityksistä vaan osaan sisälukea myös keskustan vaaliohjelmaa jossa esitettiin muun muassa että verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi pääomien verotusta on kiristettävä osinkoja on verotettava progressiivisesti eli suurempia osinkoja verotetaan ankarammin

otsikko

ei häntä kukaan epäillyt mistään virkavirheestä mutta oikeudellisista tulkinnoista voidaan olla eri mieltä

suomalaisvanki ei ikävöi viroon

nelikymppinen mika on suorittanut neljän vuoden pituisesta tuomiostaan vasta hiukan yli vuoden mutta hän ei valita enää

esimerkiksi se että hovioikeus muuttaa käräjäoikeuden päätöstä ei tarkoita että käräjäoikeudessa on tehty jotain virkavirheitä ja meillä ainakin vielä toistaiseksi perustuslakivaliokunta on ylin auktoriteetti perustuslain tulkinnassa

vielä kaksi ja puoli kuukautta sitten hän oli virossa ensin yhdeksän kuukautta tallinnan vankilassa ja sen jälkeen muutaman kuukauden virun vankilassa itä virumaalla

arvoisa herra puhemies

lopuksi totean että kun nyt on lukenut näitä valtiosääntöoppineiden eräitä kannanottoja muun muassa siitä että säästöjä ei ole pakko tehdä koska verojakin voidaan korottaa niin kyllä tulee mieleen kysymys siitä että näinkö pitkälle on tultu että tämmöisetkin asiat ovat perustuslakikysymyksiä eivätkä normaalia poliittista harkintaa

kun ottaa huomioon tuon kyselytunnin ja nyt täällä käydyn keskustelun niin tuntuu todellakin siltä että ei saa leikata niiltä jotka ovat sosiaaliturvan varassa eikä saa leikata niiltä jotka käyvät töissä

tämä mika kertoo

mika kertoo että myös virolaiset vankitoverit uneksivat pääsystä suomalaiseen vankilaan

pitää nyt vielä muistuttaa että vaikka toistakin mielikuvaa on luotu niin ei niitä lapsilisiä olla poistamassa vaan tekemässä tämä niihin kohdistuva säästö

en puheenvuorossani mielestäni kyllä moittinut ketään ministeriä en nykyisiä enkä entisiä

ehkä moitin meitä itseämme kun sanoin kuinka pitkään me hallitus eduskunta suomalaiset päättäjät annamme tämän tilanteen jatkua

olen siis sitä mieltä että suomen ei tietystikään pidä lähteä tälle viron tielle mutta ei sen myöskään pidä kilpailla ruotsin kanssa siitä kenellä on kaikkein lempeimmät vankilat tässä

ja ministeri huoviselle sosiaali ja terveysministerille on sanottava että kyllä sitä tupakan hintaa kannattaa korottaa jo sen takia että juuri näitä väestöryhmien terveyseroja päästäisiin kaventamaan

itse olen tottunut siihen että hallituspuolueen kansanedustajana en niinkään tee lakialoitteita tai muita toimia jotka ovat ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia vaan pyrin ministereiden kautta vaikuttamaan tärkeäksi kokemieni asioiden etenemiseen ja tässä tämä vaikutustyö on nyt vireillä ja meneillään

ehkä on tarpeen jossakin tilanteessa sitten jos siltä näyttää myös tehdä jokin muodollinenkin valtiopäivätoimi

nyt nimittäin tässä uudessa toimeentulotukilakia miettivässä toimikunnassa joka on asetettu tämäkin asia on luvattu ottaa esiin

arvoisa herra puhemies

kuitenkin nyt tämän asian osalta pitää sanoa että tässä tämä juridinen pykälämuotoilu ja sen mahdolliset heijastusvaikutukset eivät ole ongelma

ensinnäkin on myönnettävä että valitettavasti hallituksen veropolitiikka on ollut poukkoilevaa esimerkiksi yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden osalta ja on hyvä asia että verovähennys palautetaan ennalleen sen leikkauksen jälkeen joka hallituksen esityksestä tälle vuodelle tehtiin

arvoisa herra puhemies

sama tavoite on ollut myös hallituksen kehysriihen ratkaisuilla verotuksen osalta ja itsekin ajattelin niistä tässä yhteydessä lausua mutta kun puhemies varmasti perustellusti katsoi että tämä kehysriihen veroratkaisujen käsitteleminen menee liian kauas tästä päiväjärjestyksen asiasta niin enpä siitä sen enempää tässä yhteydessä lausu

siis toimikunta jossa on ollut stmn edustajat jossa on ollut kuntien sosiaalitoimen edustajia jossa on ollut paljon asiantuntijoita on päätynyt lähes yksimielisesti siihen että tämä kohta pitäisi muuttaa ja he ovat jo kirjoittaneet valmiin pykälän minkälaiseksi se pykälä pitäisi muotoilla jotta tämä asia saataisiin ratkaistua

olen myös varma siitä että yritysten edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistaminen vaikutti kielteisesti esimerkiksi lapin matkailukohteiden ravintoloiden myyntiin ja sitä kautta myös työllisyyteen siellä

lausun vain sen että kun oppositiopuolue keskusta on erittäin väkevästi arvostellut hallituksen päätöstä osinkoverouudistuksen osalta josta varmasti yksityiskohtia vielä tarkastellaan ja kun minulle on jäänyt epäselväksi mikä sitten on keskustan näkemys tästä osinkoverouudistuksesta ja sen yksityiskohdista niin jos puhemies olisi sallinut olisin pyytänyt että paikalla olevat edustajat maijala ja lohi olisivat valottaneet tätä asiaa mutta ilmeisesti tämä päiväjärjestyksen kohta ei sitä salli

lapsilisiä oli leikattava samalla kun pyrittiin vähän kaikkialta säästöjä löytämään valtiontalouden tasapainottamiseksi

kun usein sanotaan että miksi ette leikkaa hallinnosta miksi leikkaatte tulonsiirroista ja palveluista niin kyllä hallinnostakin on leikattu valitettavasti on jouduttu leikkaamaan

edustaja anderssonille sanon että mikäli niille turvapaikanhakijoille joilla ei ole mitään perustetta saada oleskelulupaa mutta jotka sen jälkeen kuitenkin kieltäytyvät palaamasta lähtömaahansa annettaisiin tilapäinen oleskelulupa kuten te esititte ja kuten aikaisemmin oli asianlaita niin silloinhan koko turvapaikkaprosessilla ei olisi mitään merkitystä

tänään oli ilmeisesti toistatuhatta poliisia marssimassa sinne suuntautuvia säästöjä vastaan ely keskuksissa käydään yt neuvottelut niistä tulee rumaa jälkeä vttltä on irtisanottu ihmisiä ja niin edelleen

ne jotka samanaikaisesti syyttävät hallitusta siitä että se ei ole riittävästi ryhtynyt toimiin valtiontalouden tasapainottamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi myös valtion hallinnosta ja henkilöstömenoista eivät mielestäni voi sitten seuraavassa puheenvuorossaan arvostella tehtyjä säästöpäätöksiä ja niiden kielteisiä vaikutuksia valtion eri laitoksissa ja yhteisöissä

jos meillä on prosessi joka hyvin tarkkaan ja oikeusasteet läpi käyden toteaa että tällä henkilöllä ei ole mitään perustetta suomen systeemin mukaan saada oleskelulupaa ja jos tämmöinen henkilö kuitenkin saisi oleskeluluvan kun hän vain ilmoittaa että minä en muuten lähde mihinkään ja suomi on paljon parempi maa kuin oma lähtömaa ja minä jään tänne ja jos hänelle sitten sanottaisiin että no hyvä tuossa on sinulle sitten oleskelulupa niin mihin me tarvitsemme tätä turvapaikkaprosessia

olin sanomassa että lapsilisiin on jouduttu tekemään säästöjä kuten on eri puolille yhteiskuntaa jouduttu tekemään

olisin keskustellut juuri siitä että minulle ei ole jäänyt epäselväksi se mitä keskusta on tässä arvostellut vaan minulle on jäänyt epäselväksi mikä on keskustan ratkaisu esimerkiksi näiden niin sanottujen jättiosinkojen osalta

arvoisa herra puhemies

näitä ei ole ollut mukava tehdä eikä niitä kukaan ole halunnut mutta kun miljardeilla edelleen velkaannutaan joka vuosi ja näin jätetään velkaa lapsillemme ja heidän lapsilleen niin on kyllä vastuullista politiikkaa se että pyritään ikäviäkin ja kipeitäkin säästöjä tekemään

muutama vuosi sitten kun käsiteltiin yleisradion kertomusta esitin mielestäni varsin perustellusti että yleisradion tulisi oman ohjelmatoimintansa kautta käsitellä omaa rooliaan suomettumisen aikakaudella

arvoisa herra puhemies

kuten keskustelussa tähän saakka on käynyt ilmi tässä hallituksen esityksessä muun ohella lievennetään rangaistuksia yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämis ja kunnianloukkausrikoksista

päinvastoin ohjelmatoiminta piti sisällään erilaista piikkilankaparatiisin ylistämistä näin naapurissa valehtelua naapurineljännes valehtelua ja niin edelleen

esitin että yleisradio kokisi kansalliseksi tehtäväkseen oman kriittisen ohjelmatoiminnan kautta käydä läpi myös näitä aikoja ja hakea haastatteluin dokumentein perusteluja niille ratkaisuille joita yleisradion ohjelmatoiminnassa tuohon aikaan tehtiin

arvoisa rouva puhemies

tällaista tuon ajan kriittistä käsittelemistä omien dokumenttien ja oman ohjelmatoiminnan kautta siinä mielessä kuin esitin en ole kyllä vieläkään havainnut

kuten kaikki tiedämme tämä verovähennysmalli kehitettiin sen vuoksi että pysyttäisiin kehyksissä eli käytännössä kierrettiin kehyssääntöä tällaisella verovähennyksellä

bulgariassa ja romaniassa suuri osa romaneista elää lohduttomassa köyhyydessä tai muutoin puutteellisissa oloissa

aikaisemminkin edellytettiin sitä että kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä mutta nyt siis esitetään että se että se on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville ei vielä olisi omiaan viemään ratkaisua siihen suuntaan että kyseessä on törkeä kunnianloukkaus

erittäin valitettavaa että täällä eduskunnassa hallituspuolueiden ryhmien välisissä neuvotteluissa ei löytynyt yhteisymmärrystä siitä että olisi mieluummin pienennetty vastaavasti tätä lapsilisäleikkausta kun pienennykseen kerta stubbin hallituksen neuvotteluissa päädyttiin ja olisi etsitty sitten vastaavat säästöt jostain muualta

olen kyllä havainnut esimerkiksi erään mammuttiohjelman jossa nämä suomettumisen ajan neuvostoliiton kirjeenvaihtajat kommunistit itse tekivät ohjelmaa siitä millaista oli olla idän kirjeenvaihtaja

herra puhemies

arvoisa oikeusministeri

nyt kun oikeusministeri henriksson on paikalla ja myös lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund on paikalla haluan tässä toisessa varsinaisessa puheenvuorossani keskittyä yhteen asiaan jota pidän hyvin tärkeänä ja jonka mainitsin jo tuolla aikaisemmassakin puheenvuorossani

ratkaisu tähän ongelmaan eli romanivähemmistön köyhyyteen puutteellisiin asuin ja elinolosuhteisiin suoranaisiin ihmisoikeuksien kohdalla oleviin puutteisiin voi olla vain se että näissä maissa jotka ovat vieläpä euroopan unionin jäsenmaita ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin oman maan romanivähemmistön elinolosuhteiden parantamiseksi

he haastattelivat omia kollegojaan myönsivät jotakin mutta huolehtivat siitä että ohjelmatoiminnan kokonaisuus sen puheena olevan dokumentin kokonaisuus oli sellainen että se varmasti merkitsi heidän oman toiminnan arvostamista ja kunnioittamista

eli yleinen lähtökohta on mielestäni siis se että sinänsä arvokkaista perus ja ihmisoikeuksista on tulkintojen kautta tultu kaiken maailman piperryksiin joilla on hyvin vähän tekemistä todellisten ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kanssa

jos nyt oikein ymmärrän niin tässä halutaan jotenkin asettaa samalle viivalle se että joku sanoo pubissa pöytäseurueelleen että kansanedustaja x y tai z no ei nyt sentään z mutta x tai y on vaimonhakkaaja pedofiili ja raiskaaja niin nyt tällä että sanooko tämän pubissa pöytäseurueelleen vai sanooko sen jossain erittäin laajalevikkisessä skandaalilehdessä ei haluta siis olevan eroa

siis itse nämä jotka aikanaan suomen kansalle moskovasta valehtelivat yleisradion uutistoiminnassa saivat yleisradion kanavat käyttöönsä tehdäkseen dokumenttia omasta toiminnastaan

esimerkkeinä olen usein maininnut vaikkapa tämän meillä käydyn keskustelun siitä saako suvivirrestä laulaa yhden vai kaksi kappaletta kevätjuhlassa esimerkin siitä että vangilta ei saanut ottaa pois kirjoituskonetta millä hän teki rikoksia kun siitä ei ollut erikseen laissa säädetty ja vaikkapa tämän ajankohtaisen keskustelun tästä itsekriminointisuojasta ja sen suhteesta esimerkiksi poliisin puhallusratsiasta kieltäytymiseen

lopuksi totean yleisesti että kaikki me tiedämme että suomi nousee tästä suosta vain työnteolla ja yrittämällä

palaan tähän asiaan nyt antaen sekä kiitoksia että moitteita

suomen tulee euroopan unionin puitteissa ja miksei kahdenkeskisestikin pyrkiä vaikuttamaan näihin maihin kuten juuri bulgariaan ja romaniaan niin että näissä maissa kunnioitettaisiin omien kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ihmisoikeuksia ja myös sosiaalisia oikeuksia

oli tosi mieluisaa kuulla edustaja eerolan rakentava ja vähän poikkeuksellinenkin puheenvuoro siihen on helppo yhtyä

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin kiitos edustaja kantolalle sen selventämisestä mitä suvivirren eri säkeistöissä lausutaan

minä itse henkilökohtaisesti kyllä pitäisin pahempana sitä että tällainen valheellinen väite esitetään joukkotiedotusvälineessä kuin sitä että se esitetään suljetulle seurueelle vaikkapa jossain pubissa

tätä työnteon ja yrittäjyyden kautta syntyvää työnteon tulosta työn hedelmiä voidaan ja pitääkin jakaa verotuksella myös yhteisiin tarkoituksiin yhteiseksi hyväksi

suomessa on esimerkiksi työelämässä tasa arvo ongelmia mutta ne tässä laissa säädetyt asiat jotka koskevat juuri lippujen myymistä urheilukilpailuihin sukupuolen perusteella puoleen hintaan tai lippujen myymistä risteilylle tai ravintolailtaan sukupuolen perusteella puoleen hintaan eivät todellakaan mielestäni ole mitään tasa arvo ongelmia

toivottavasti ne jotka silloin tätä valhepropagandaa olivat yleisradiossa tekemässä ymmärsivät edes hävetä kun näitä heidän vanhoja ohjelmiaan ajettiin uudelleen ulos

ymmärrettävästi hän on tässä asiassa erinomaisen hyvä asiantuntija ja minä taas erinomaisen huono tietämään mitä siellä itse asiassa lausutaan

eli tällaisia tulkintoja tässä vuosikymmenten mittaan sitten kehitellään ja otetaan ja niillä on minun mielestäni hyvin vähän tekemistä todellisten ihmis ja perusoikeuksien kanssa